silti pääministeri on sitä mieltä että hallituksen rippeet voivat lasketella ihan ensi kevääseen saakka eduskuntavaaleihin saakka jo tehdyillä päätöksillä

väitän että suomi on vaikuttanut positiivisella tavalla myös ulkoiseen turvallisuuteensa kun olemme määrätietoisesti edistäneet viranomaisyhteistyötä maan sisällä

maakuntien keskuskunnat näyttäisivät olevan voittajia ja reunakunnat häviäjiä tällainen yleisvaikutelma on selvä

hänen mielestään ei ole odotettavissa että ensi viikolla käytävistä minihallitusneuvotteluista tulisi vaikeita päätöksiä kun ei revitä auki

myös viime syksyn ja talven aikana turvapaikanhakijakriisin yhteydessä poliisin tullin rajan ja maahanmuuttoviranomaisten tiivistynyt yhteistyö oli tilanteen hallinnan kannalta ehdotonta

pääkaupunkiseudun muutoinkin vahvan veropohjan kolmikon helsingin espoon ja vantaan saldo näyttää selvästi eniten plussaa tässä pelissä

se ei näytä hyvältä jos kriteerinä pidetään kansalaisten yhdenvertaisuutta ja valtionosuusjärjestelmän alkuperäisen tarkoituksen kunnioittamista

arvoisa puhemies

vaikka tänään puhutaankin ulkopolitiikasta en malta olla muistuttamatta kuinka tärkeää esimerkiksi on resursoida rajaturvallisuutta riittävästi kaikissa olosuhteissa

arvoisa puhemies

niillä ei ole kuitenkaan ollut mitään kättä pidempää lausuntojensa tueksi sillä laskelmien perusteita uudistuksen takana ei olla avattu syystäkin koska ne perusteet näyttävät aika tarkoitushakuisilta

arvoisa herra puhemies

naisten oikeuksia on ajettava määrätietoisesti sillä sukupuolten välinen eriarvoisuus on maailmalla edelleen voimakasta ja naiset kokevat kulttuuri ja yhteiskuntaympäristöstään riippuen monenlaista syrjintää ja väkivaltaa

esitys on vain yksi osa mutta hyvin kriittinen osa hallituksen kuntajärjestelmän kokonaismyllerrystä

hän on vaatinut muutosta tämän käsittelyssä olevan kehysratkaisun sisältöön ainakin lapsilisien työttömyysturvan työmatkakulujen vähennysoikeuksien ja perustienpidon leikkausten osalta

uudistuksen perustana ei ole otettu asiantuntijoiden näkemyksiä huomioon vaan se on valjastettu aika lailla keskittävälle ja usein myös maaseutua väheksyvälle kuntarakennetavoitteelle

keskustelun kokonaisuus ei ole sitä täysin muistuttanut ja välillä puheenvuoroista on saanut sellaisen kuvan etteivät esimerkiksi meidän johtavat turvallisuusviranomaisemme hallitsisi työtään riittävällä tavalla

suomen on edelleen kansainvälisessä yhteistyössä edistettävä muun muassa tyttöjen pakkoavioliittojen ihmiskaupan ja naisköyhyyden vastaista työtä

ydinvoimasta on todettava että kun sitä asiaa tutkailee realistisesti ydinvoima toteuttaa suomalaisen energiapolitiikan kolmea päätavoitetta suomen kilpailukyvyn vahvistamisesta toimitusvarmuudesta ja sen ylläpitämisestä sekä ilmastomuutoksen vastaisesta taistelusta

tämä kehyskeskustelu käydään kuitenkin nyt vaikka uuden hallituksen sisällä ensi viikolla varmasti on ristiriitoja aikaisempaan linjaan kuten nähty on

niitä reuna alueita joilta on ennen käyty töissä keskuksissa ikään kuin rangaistaan

muutoksia onkin tultava ja ne on sen jälkeen myös esiteltävä eduskunnalle tämän keskustelun aihe kun on viikon päästä jo vanhentunut

kuitenkin jätetään huomioimatta se että myös näille keskuspaikoille työpaikkoja tarjoaville paikoille tuo työssä käyvä väestönosa on aivan ehdoton edellytys

uusiutuvia on lisättävä

naisten asemalla on todettu olevan tärkeä rooli konfliktista toipuvan yhteiskunnan rakentamisessa ja heidän asemansa korostaminen tekee rauhanrakentamisesta kestävämpää

keskusta on esittänyt viimeksi kuukausi sitten kun täällä käytiin työllisyysvälikysymyskeskustelua liudan keinoja työllisyyden parantamiseksi

vanhusväestön osuuden painoarvoa vähennetään suhteessa nuoriin ja niin kuin tässä keskustelussa aikaisemmin on tullut jo esille niin ollaan tässä menty vähän suhteettomuuksiin

olemme ehdottaneet muun muassa palkkatukea yksinyrittäjille ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen mittavaa valtion kasvurahastoa biotalouden nostamista koko maan ykköstavoitteeksi ja tietysti yrittämisen lupabyrokratian esteiden poistamista ja myöskin yrittäjävähennyksen käyttöönottoa

naisten ja tyttöjen asema jäi mielestäni tässä selonteossa melko vaatimattomaksi vaikkakin tasa arvotyölle oli toki oma kappaleensa

toivonkin että suomi pitää naisten aseman suhdetta rauhaan ja turvallisuuteen esillä kansainvälisissä yhteyksissä

valtionosuusuudistus muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta myös kasvattaa keskuskaupunkien rahoitusta harvaan asuttujen kuntien kustannuksella

vihreistä täytyy sanoa että he menivät ojasta allikkoon jo hallituksessa ollessaan kun turvetta pelätessään avasivat suomen ovet sepposen selälleen kivihiilelle

suomen lähitulevaisuuden kriittiset ratkaisut eivät saa jäädä puuttumaan siksi että keskeiset ministerit päättivät etsiä uusia urapolkuja juuri nyt

arvoisa puhemies

elämme talouden vakavassa taantumassa josta elpyminen riippuu suurelta osin maailmantalouden tulevasta kehityksestä

ensi viikon hallitusneuvottelut eivät ole mini nimityksestään huolimatta lainkaan merkityksettömät

valtionosuusuudistus yhdistettynä jo päätettyihin ja tuleviin valtionosuusleikkauksiin ja kuntien kasvaneeseen tehtävätaakkaan tekee monissa paikoin kuntatalouden yhtälöstä aivan kestämättömän

niissä on kirjoitettava kokonaan uusi kasvua luovan hallitus ohjelman edustaja hakkarainen luova hallitusohjelma

mikäli tuon alkuperäisen periaatepäätöksen jälkeen muuttuneet seikat olisivat osoittautuneet turvallisuutta uhkaaviksi tai jotakin muuta kautta yhteiskunnan kokonaisedun vastaisiksi olisin ollut valmis äänestämään tätä päivitystä vastaan

keskeinen kysymys on myös se onko koko uudistus aloitettava miettimään uudelta pohjalta niin kuin esille on tullut koska sote maasto on nyt kokonaisuudessaan radikaalisti muuttumassa verrattuna siihen tilanteeseen jossa uudistus on valmisteltu

tähän lisäbudjettiin sisältyy muun muassa lukuisia tie ja rautatiehankkeita homekoulujen päivä ja vanhainkotien peruskorjauksia ja myös vuokra asuntojen rakentamista

koko järjestelmän tarkoituksenahan on kuitenkin olla turvaamassa nimenomaan peruspalvelujen järjestämistä ja tasaamassa maan eri osien välisiä eroja

tässä yhteydessä on syytä kiittää talousvaliokuntaa erittäin laajasta ja myöskin asiantuntevasta työstä joka itse asiassa oli lähetekeskustelussa antamaamme velvoitusta laajempi ja perinpohjaisempi

entäs nyt kun tilanne on muuttumassa kokonaan

miksi siinä ei nähtäisi niin paljon järkeä että odotettaisiin miten sote asiat muotoutuvat ja sitten valtionosuusjärjestelmä palvelisi sitä

ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on asia joka tätä taustaa vasten on arvioitava erityisesti energiapoliittisissa päätöksissä

arvoisa puhemies

jo sovittuja palkankorotuksia on vielä toteutumatta monet kunnat joutuvat turvautumaan lomautuksiin ja samaan aikaan pitäisi varautua tulevaan erityisesti kuntasektoria koettelevaan työvoimapulaan mahdollisimman hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja henkilöstöratkaisuilla

vaikka en ole erityinen ydinvoiman kannattaja on pakko pystyä toteamaan että ydinvoima säästää merkittävällä tavalla päästöjä

myöskään arvioita kuntien mahdollisuuksista vastata niille kuuluvien palvelujen tuottamisesta ei ole missään vaiheessa esitetty

näistä näkökulmista on helppo yhtyä valtiovarainvaliokunnan linjaukseen että menokehyspäätöksen yhteydessä on otettava huomioon kuntatalouden tila ja ryhdyttävä toimiin joilla turvataan rahoituspohjan kestävyys

energiapaletin kokonaisuudessa siis sen lisänä että julkiset panostukset kohdistetaan uusiutuviin energiamuotoihin minusta ydinvoima on voisi sanoa ihan siedettävä vaihtoehto myös ilmastonäkökulmasta

kuntien on tietenkin myös itse syytä syventää nimenomaan palvelurakenteiden tarkastelua taloutta parantavia rakenteellisia uudistuksia aivan omista lähtökohdistaan

näyttää että kuntakohtaiset vaikuttavuusarviot kuntien talouteen ja niiden kykyyn tuottaa palveluja on sivuutettu täysin

kuntatalous oli vahvasti esillä myös politiikkariihessä

tämä perustuslaista johdettu rahoitusvastuun periaate uhkaa politisoitua vaikka perustuslain hienona tarkoituksena on luoda yhteiskunnallista vakautta huolimatta vaihtelevista poliittisista olosuhteista

arvoisa herra puhemies

kuntatalouden osalta siis käsiteltävä lisätalousarvio ei ole koko totuus vaan suurimmat odotukset latautuvat kehysriiheen ja siellä konkretisoituviin rahasummiin ja prosentteihin

asiassa ei ole kyse pelkästään suhtautumisesta ydinvoimaan eli sillä tavalla tapauksessa ei ole edellisen periaatepäätöskäsittelyn toisinto tai sen päivittäminen

taantuma koettelee ensimmäiseksi niitä kuntia joille veropohjan heikkenemisen kautta tulee ongelmia

emme pitkästä keskustelusta huolimatta tämän päivän aikana ole saaneet ministeri virkkuselta vastausta siihen onko työssäkäyntipohjaiselle kuntarakenteelle mitään taloudellista perustetta

fennovoiman omistajuuspohjassa tapahtuneet muutokset ovat olleet voimakkaassa julkisessa keskustelussa mikä on ollut eduskunnan päätöksenteon näkökulmasta hyvä asia

muun muassa kotimaisen energiatuotannon ympäristö on hallituksen huonojen päätösten vuoksi tällä välin heikentynyt ja työllisyystilannekin on tämän neljän vuoden aikana aivan erilainen

meidän on otettava huomioon kaikkien päätöstemme vaikutukset suomen asemaan kansainvälisessä yhteisössä emmekä voi sivuuttaa lähellämme olevia kriisitilanteita mutta samalla meidän on pystyttävä näkemään että teemme päätöksiä joiden aikajänne on paljon pidempi kuin julkisen keskustelumme tai meidän omankaan keskustelumme kyky muistaa asioita ihan vastuullisesti

hallitus on toiminut tässä suhteessa hyvin ennalta ehkäisevästi sillä kaikki toimet jotka tukevat työllisyyttä ehkäisevät luonnollisesti kasautuvaa mielenterveyspalvelujen tarvetta

vielä ennen vaaleja monet nykyisen hallituksen jäsenet ministerit vastasivat vaalikoneeseen että eivät aja pakkoliitoksia kuntapäättäjät tekevät nämä ratkaisut

arvoisa puhemies

onko tässä nyt tullut käyneeksi niin että on harhautettu ne oman puolueen kuntapäättäjät jotka luottivat teidän pitävän sananne ministereinä

eilen julkaistiin paras hankkeen arviointiraportti jossa todetaan että tähän asti huomiota on kiinnitetty liikaa rakenteisiin ja hallinnon järjestelyihin

eilen ajankohtaisohjelmassa kokoomuslainen ja demarivaikuttaja jo itse asiassa antoivat kysymykseen tyhjentävän vastauksen ja hekin nimenomaan pyysivät ministereitä ja hallitusta kuuntelemaan kuntalaisten ja kuntapäättäjien ääntä

eduskunnan kannalta hankkeen käsittely tässä vaiheessa kun kotimaisen omistajuusasteen saavuttamisesta ei ole varmuutta eikä tietoja asian edistymisestä ole julkisesti saatavilla on hieman erikoista

arvoisa puhemies

absoluuttiset rahamäärät ovat niissä toki pienempiä mutta ahdinko palvelujen järjestämisestä voi olla vähintään yhtä syvä kuin suuremmissakin yksiköissä

suomessa on ollut tapana että yhteiskunnallisesti merkittävät ja kauaskantoiset uudistukset kuten kuntauudistus linjataan parlamentaarisissa komiteoissa

hyödyntäen huhtikuun vaaleja ja niitten tulosta hallitus päätti kuitenkin linjata kuntaremontin omassa sisäpiirissään nimittämällä hankkeelle projektipäällikön

myös julkinen keskustelu on näyttänyt vakuuttuneen siitä että hallitus haluaa välttää edellisen laman virheet ja tukea työllisyyttä

peruslähtökohdan pitää kuitenkin olla se että kotimaisten uusiutuvien energiamuodot kulkevat aina päätöksissä ydinvoimaa edellä ja uusiutuvan energian edistämisen pitää olla aina tavoitteiltaan kunnianhimoista kun ydinvoimakysymyksissä voidaan pysytellä lähellä nykytason säilyttämistä

arvoisa puhemies

eniten kuitenkin huolestuttaa nykyhallituksen arvomaailma ja peruskysymys siitä halutaanko edes pitää suomi kokonaan asuttuna

onko hallitus todella valmis murentamaan maaseudun elinehdot sen nuorison kouluttautumismahdollisuudet työssäkäynti ja yrittämisen mahdollisuudet

sähköntarve kasvaa jatkuvasti ja biotuotannolla pystymme vastaamaan siihen nykyisellä tuotantotasolla vain noin neljänneksellä

fennovoiman kotimaisesta omistajuudesta puhuttaessa meidän pitäisi ensisijaisesti muistaa että koko energiatuotannon kokonaisuuden kotimaisuudesta on huolehdittava

hallituksen keskittämispolitiikka luo työssäkäyntialueiden vastapainoksi tyhjäkäyntialueita syventäen entisestään maan jakautumista kahtia

arvoisa puhemies

täytyy muistaa että jokainen kunta on tuonut panoksensa alueelleen ja on siten pitänyt yllä sen elinvoimaisuutta

rahaan ja rakenteisiin tuijottaminen vie katseen pois ihmisestä palveluiden saatavuudesta ja lähidemokratian toteutumisesta

tärkeintä olisi se että kivihiili poistuisi kokonaan energiapaletistamme

kivihiilen poistamisella olisi myös kansantaloudellinen vaikutus

keskusta ajoi jo ennen vaaleja lähipalveluiden turvaamiseksi lähipalvelulakia

olisi hyvä tietää joko arvoisalla kuntaministerillä tai virkamiehillä on näkemys siitä mitä tapahtuu työssäkäyntialueiden ulkopuolisille kunnille ja ennen kaikkea niissä asuvien ihmisten palvelujen saatavuudelle

puhemies

suhtaudun itse lähtökohtaisesti myönteisesti periaatepäätökseen jos ehdot täyttyvät

tästä huolimatta suhtaudun kansalaisten huoleen säteilyturvariskeistä myös erittäin vakavasti ja avoin keskustelu on tässä otettava myös vakavasti

hallitus on piirtämässä kuntakarttaa uusiksi pelkästään sen ihmisjoukon perusteella joka käy työssä toisessa kunnassa joka on noin parikymmentä prosenttia koko väestä

energia ala on merkittävä työllistäjä ja sitä fennovoiman hankkeeltakin odotetaan erityisesti sijoituspaikkakunnalla ja ylipäätään pohjoisemmassa suomessa

toivottavasti tämä tosiasia on herättänyt kaikki huomaamaan sen todellisuuden että kyse on ympäri suomea asuvien ihmisten aidosta huolesta terveys ja koulupalvelujen puolesta lasten ja vanhusten kohtelusta tässä yhteiskunnassa

rakennusaikana ydinvoiman työllistävyys on tietysti korkea mutta entäpä sen jälkeen

kuntavaalit tai puoluepolitiikka ei tähän taistoon motivoi vaan ihmisten turva palvelujen suhteen sekä se että ihmiset saavat päättää omaan kotiseutuunsa liittyvistä asioista